kun sitten uutena tietona tulee että upsankeikkaa eivät ne pohjanmaan ikäluokat pienenekään niin se vie uudistukselta siltä osin pohjan pois tai ainakin laimentaa ja lieventää sitä merkittävästi

nyt sitten meidän pohdittavanamme on ollut se ovatko tästä lakiesityksestä tältä osin koituvat edut suuremmat vai pienemmät kuin siitä koituva haitta

näettekö te että se vaarantaa uutta kasvua alueellista elinvoimaa

tästä logiikastahan tässä voisi vähän provosoitua tai sitten sille voi hymyillä ja jotain siitä välistä on oma tunnetila

opetusministeriltä kysyisin kun uskon että tällä lähetyksellä on paljon katsojia oppilaitten vanhempia äitejä ja isiä ja opettajia eri puolilla suomea mahdollisimman selkeää ja kirkasta vastausta siihen miksi jokaisen koulutuksen järjestäjän pitää hakea itselleen järjestämislupaa ja millä kriteereillä tuo lupa mahdollisesti tullaan myöntämään

oppositiossa olemme päätyneet siihen että haitat ovat niin paljon suurempia että esitämme nämä asianomaiset pykälät poistettaviksi jolloin eläketurva tältä osin aina järjestetään suomessa

herra puhemies

siitä koituva haitta on todennäköisesti sen verran pieni suomalaisille yrityksille että etuihin nähden se riski kannattaa ottaa

siis kun ei lakkauteta joka kolmatta lukiota tai ammattikoulua se saattaa vaarantaa suomalaisen koulutusjärjestelmän tulevaisuuden

sille on tullut hyväksyntää salin oikeasta laidasta se on käynyt teidän puheenjohtajallenne ministeri rinteelle jos olen ymmärtänyt oikein

tämä mietintö kovasti ilahdutti mieltäni kun tässä oli lähdetty harmaan ja mustan talouden kontrollia lisäämään

jos ymmärrän teidän puheenvuoronne oikein suomalaisesta koulutusjärjestelmästä pitäisi leikata valtavasti jotta alueellinen tasa arvo toteutuisi

edustaja backman nyt kysymys kuuluu tässä teille hyväksyvätkö sosialidemokraatit lapsilisäleikkauksen ja monimutkaisen verovähennysjärjestelmän joka ei auta kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ja lisäksi luo byrokratiaa miljoonilla euroilla

aivan mahtava juttu kerta kaikkiaan

nythän sosiaali ja terveysvaliokunnalla on nokanvalkaisuaika menossa ja se on näin joulun alla erittäin merkittävä ja edistyksellinen askel oikeaan suuntaan

herra puhemies

todellakin olette sitä mieltä että pitäisi lisätä valvontaa sen suhteen täyttävätkö ulkomaiset työnantajat niin veroja kuin sosiaalivakuutusmaksujakin koskevat velvoitteensa

mitä te olette tästä mieltä

loistavaa

odottelemme vaihtoehtoa

siitä seuraa kysymys

pysähtyisin kuitenkin siihen että siitä huolimatta toivoisin että herra valtiovarainministerikään ei käyttäisi ihan tämmöistä vaihtoehdottomuuden retoriikkaa kuitenkaan

kysyisinkin sitä kuinka paljon olette pohtineet sitä voimmeko me löytää vaihtoehtoja tälle asialle joka ei ole missään tapauksessa eikä kenenkään mielestä miellyttävä

on tullut selväksi että veronmaksajat joutuvat maksumiehiksi silloin kun taloudessa tulee ryppyjä on sitten kyse vientihäiriöistä tai korkohäiriöistä mutta nyt viime aikoina on tullut liian kalliiksi veronmaksajille se että pankkien riskien toteutuminen kaadetaan veronmaksajien niskoille

rouva puhemies

vaikka nyttemmin edustaja gustafssonin kanssa monessa arvossa olemme jo löytäneetkin toisiamme niin siitä olisin kuitenkin eri mieltä että me olisimme käyneet koulutuksesta vielä kovin laajaa tai monipuolista keskustelua

nimittäin tosiasia vain on se että edellinen hallitus joutui leikkaamaan rajusti tämäkin hallitus joutuu leikkaamaan molemmat hallitukset joutuvat uudistamaan ja ehkä hedelmällisin keskustelu on se että mitä siltä uudistukselta haemme

tällä olemme saattaneet kyllä suomalaisen lukiokentän koulutuskentän ammatillisen koulutuksen järjestäjät erittäin suureen epätietoisuuden tilaan

nyt kun ikään kuin perälauta on asetettu näitten leikkausten suhteen tässä merkittävässä kehysriihipäätöksessä jossa myös tehtiin lisäpäätöksiä siitä miten koulutukseen voidaan kohdentaa rahoitusta niin toivoisin että jäljellä olevalla kaudella voisimme käydä juuri tuota edustaja gustafssonin peräänkuuluttamaa monipuolista sisällöllisen kehittämisen keskustelua meidän koulutuksesta

onko teillä tietoa noista kriteereistä millä noita järjestämislupia tullaan myöntämään ja miksi tuo järjestämislupien pakkohaku nyt laitetaan koskemaan koko suomea

keskustan linja on vankkumaton

se on se että emme kuulu sotilasliittoon ja tulevaisuudessa puolustukselle pitää taata sellaiset resurssit että yleinen asevelvollisuus voidaan suomessa säilyttää

mutta voiko mennä edustaja soini aina niin että haistelee kansan enemmistön mielipidettä ja sen mukaan toimii vai täytyisikö puolueitten ja vahvojen puolueitten linjat olla tässä ajassa ilman että haistellaan mikä on kansan tuuli

siellä oli isot uudistukset kunta ja sote puolelle

ne ovat tällä hetkellä täysin jäissä

se tuntuu siinä mielessä hieman epäoikeudenmukaiselta että keskusta on koko tämän hallituskauden esittänyt vaihtoehdon hyvin määrätietoisesti puheenjohtajamme johdolla joka ikiseen asiaan ja eduskuntaryhmä on pyrkinyt kokonaan uudistamaan koko politiikan kulttuuria tältä osin

olemme valmiita edelleenkin esittämään vaihtoehtoja niihin kysymyksiin mitä te toivotte ja mitä te haluatte

mutta tänään tässä salissa pitäisi saada vastaus siihen onko hallitus vielä oman ohjelmansa takana kuka johtaa tätä hallitusta ja onko suomella vielä hallitus johon voimme luottaa jolla on suunta ja jolla on strategia

mutta se logiikka vielä vähän ontuu millä perusteella myös tuo järjestämislaki olisi pitänyt viedä eteenpäin

hyökkäys ei ole tässä tapauksessa paras puolustus arvoisa pääministeri

yhdessä ne olisivat muodostaneet kokonaisuuden joka olisi heikentänyt alueitten elinvoimaa ja jopa perustuslain mukaisesti tehnyt sivistyksellisten perusoikeuksien saamisen eri puolilla suomea mahdottomaksi

olemme eduskunnassa oikeastaan päivittäin tai ainakin viikoittain tekemisissä sen kysymyksen kanssa että saamme valita onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä

sehän vie huomion pois olennaisesta eli siis siitä että kokoomus on sosialidemokraattien ja sakn panttivankina tässä hallituksessa

siitä kai tänäänkin mitä suurimmassa määrin on kysymys

siksi olemme esittäneet tälle toiminnalle vaihtoehtoja

meidän pitäisi valita tarkoittaako tämä uudistus sitä että lasimme on puoliksi täynnä vai ajatellaanko niin että ei sinne vieläkään mitään lirahtanut

se on rankka erittäin rankka kohtalo

niin pitkään on odotettu tätä uudistusta opiskelijapiireissä ja niin pitkään on haluttu opiskelijoitten taholta tällaista uudistusta tehtävän

herra puhemies

erityisesti pidän vitsinä tätä miten esitätte että nuoria viedään tästä eteenpäin

ja tämä hallitus on myös tehnyt niin kuin täällä edellä edustajat ovat todistaneet aika monta uudistusta tälläkin hallituskaudella

tasaverot nousevat ylös julkisia terveydenhuoltopalveluja te painatte alas

jos katsoisi tätä keskustelua tuolta jostakin ylhäältäpäin tai lehtereiltä niin kyllä tämä aikamoiselta viidakolta tuntuisi ja aikamoiselta viidakolta tämä meidän keskustelumme erilaisista etuuksien yksityiskohdista vaikuttaa

minusta se korostaa tarvetta sille että on saatava nopeasti aikaiseksi kokonaisuudistus siis sellainen jossa yhden etuisuuden lisääminen ei aina vaikeuta toisen etuisuuden saamista tai ei aina ole toisesta etuisuudesta pois

erittäin suuri tarve on sille työlle jota tällä hetkellä komiteassa tehdään ja sille työlle johon pitää saada entistä enemmän vauhtia siis kokonaisuudistukselle

tehtävää on vielä paljon esimerkiksi perheellisten opiskelijoitten aseman parantamiseksi ja näitä tarpeita myös valiokunta pyrki omassa mietinnössään tuomaan esille

herra puhemies

pikemminkin pitäisi huomiota kiinnittää siihen miten voisimme kehittää tuota kielenopetusta tuolla koulussa

yksi esimerkki mitä olemme pitäneet esillä jo vuosikausia on se että itä suomessa jossa olosuhteet ovat tyystin toisentyyppiset kuin siellä länsi suomessa mistä itse tulen on kuntia jotka jo tällä hetkellä olisivat valmiita lähtemään siihen että he voisivat b kielenä valita venäjän kielen johon kaikki työmarkkinat suuntautuvat turistivirrat suuntautuvat että he voisivat ei kielenä valita

heinoselle

kyllä keskusta totta kai tunnistaa ja tunnustaa ympärillä yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia

toinen on se että näen kokkolassakin joka on kaksikielinen upea paikkakunta jatkuvasti sitä että meillä tulee koulusta paljon oppilaita joilla ei käytännön elämässä ole kuitenkaan minkäänlaista mahdollisuutta palvella ruotsin kielellä

tästä keskustelusta jää kuitenkin puhemies oikein hyvä mieli päällimmäiseksi koska kaiken kuulemani perusteella ministeri on herkällä korvalla kuunnellut myös keskustan esille tuoman viestin ja on valmis siltä pohjalta keskusteluja jatkamaan ja sama valmius meilläkin tietenkin on

näin ollen olisi syytä mennä myös siihen opetuksen sisältöön kiinni ja löytää sieltä sellainen taso että aidosti voitaisiin palvella kaikkia mahdollisimman hyvin kahdella kielellä myös ruotsin kielellä

täytyy sanoa että näitä kirjeitä lukiessa kyllä aika helposti on tullut kyynel silmään ja ajattelin jakaa teille muutaman näistä tarinoista

kaikki alkoi kolme vuotta sitten kun ymmärsin tapahtuneen

sivistystehtävä tasa arvonedistämistehtävä ja muu

te periaatteessa ajattelette niin että se uudistus pitää tehdä ja sen voi tehdä siellä jossain kaukana meistä mutta samalla korostatte että kunhan se ei tapahdu täällä

luin tuossa muutama päivä sitten helsingin sanomia ja siellä edustaja mäkelä ensinnäkin sanoi että kyllä uudistus pitää tehdä ja voidaan liittää kuntia kunhan se ei nurmijärveä kosketa että se on tietenkin tärkeää

siitä ilmaisen suuren harmistukseni

olen ehkä niitä harvoja edustajia jotka eivät yhdy tähän kiitosten kuoroon vaan esitän oman skeptisyyteni tätä mallia kohtaan siinä mielessä että näen erittäin vaikeana että yksi palvelu tässä tapauksessa yleisradion palvelu nostetaan kaikkien muitten palveluitten edelle eli sen rahoitus betonoidaan budjetin ulkopuolelle

tai sitten sanoo edustaja vahasalo että kyllä uudistus pitää tehdä kunhan se ei kirkkonummea kosketa että tietenkin se kohta juuri pitää olla vapaana siitä

vähän ehkä tyypillistä liiankin tyypillistä kokoomusaatteelle

yksittäinen ikävin kohta ja röyhkein teko on tietenkin tämä kiinteistöveron irrottaminen tasausjärjestelmästä

tämä lisää eriarvoisuutta